junalippujen hinnat alkavat olla jopa kohtuuttomat

toisaalta kun kilpailua ei ole on vrn ja valtion sen suurimpana omistajana varmistettava koko suomen kattava henkilöliikenne

vastuulliset poliisit tuntevat tämän myös itse

esimerkiksi suomen poikittaisyhteyksien varmistaminen ja vahvistaminen vaatii toimenpiteitä

se on itse asiassa ainut loppuun rakentamaton valtatie koko suomessa ja myllymäkimultia välillehän kohdistuu tämä rakentamaton tieosuus

mutta rouva ministeri kysyisin aselupien käsittelystä aikataulut niissä ovat osittain hyvinkin pitkät kun aselupia haetaan sekä myös tulkinnoista tästä lainsäädännöstä

opintotuki on asia joka aina puhututtaa keskusteluttaa ja erityisesti kun siitä on omakohtaista kokemusta mitä opintotuki vaikuttaa omaan arkeen niin sitä suuremmalla syyllä se nostattaa puheenaihetta

ministeri haavisto lupaatteko te omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä huolehtia siitä että vr kantaa jatkossakin vastuunsa koko suomen henkilöliikenteen kehittämisestä ja kansalaisten liikkuvuuden turvaamisesta myös hiljaisemmin liikennöidyillä reiteillä

se on oikaisu jota on ajettu jo pitkään ja sen myös toivoisi lähiaikoina lähivuosina tulevan valtion investointiohjelmaan

milloin näistä ohjeista tulee yhtenäiset tulkinnat jokaiseen poliisilaitokseen jotka aselupia myöntävät

tällä alueella täytyy muistaa se että nyt on tullut viime vuoden päätöksin ja oikeastaan tämän vuoden päätöksistä johtuen suuria menetyksiä tälle alueelle

ollut tiia ja silloin nämä opintotukiasiat koskettivat erityisesti henkilökohtaisesti

sen jälkeen on joitakin parannuksia tapahtunut mutta vielä työ on kesken ja siihen on jatkossakin keskityttävä ja parannuksia saatava

sillä on valtavat aluetaloudelliset vaikutukset koko siihen lähiympäristöön ja sinne tarvitaan investointeja ja sinne tarvitaan yrityselämälle uusia mahdollisuuksia

sen takia toivoisin että liikenneministeriö yhdessä työ ja elinkeinoministeriön ja puolustusministeriön kanssa katsoisi tämän yhtenä korvaavana toimenpiteenä

haapamäen rata on yksi merkittävä

edustaja pirttilahden kanssa kuulumme muun maussa tähän suomenselän rautatieliikennetyöryhmään joka vahvasti ajaa tämän haapamäen radan parannusta ja rahoitusta tuleville vuosille

junavuorot täytyy saada sellaisiksi että se palvelee ihmisiä paremmin mutta pidemmän tähtäimen tavoitteena täytyy olla radan kunnostus ja sähköistys jotta se saadaan siihen kuntoon millä tasolla sen tuleekin olla

rajat määräytyvät vanhempien tulojen mukaan

sen sijaan että siihen esimerkiksi kaksoisraide tehtäisiin tämän haapamäen radan kunnostamisella sitä voitaisiin käyttää rataparina myös seinäjoen ja tampereen välissä

mielestäni tämä olisi kuitenkin kehitettävä asia koska kaikki vanhemmat eivät joko halua tukea tai muusta syystä eivät tue lapsia opinnoissa joten tätä vanhempien tulojen merkitystä opintorahaan ja asumislisään tulisi jatkossa mielestäni tarkastella paremmin

toinen asia

opiskelijoiden omat tulot

siihenhän tämä lakiesityskin osaltaan viittaa kun määräaikaa opintotuen vapaaehtoisten palautusten osalta esitetään pidennettäväksi

mutta nämä tulorajat

mutta tämä lakiesitys josta tässä nyt keskustellaan ja joukkoja jojosta pääsikin tässä keskustella josta josta me pääsemme päättämään

opintotuen vapaaehtoisen palautuksen määräaikaa siis esitetään pidennettäväksi kahdella kuukaudella niin että se tulisi sinne toukokuun loppuun asti

tämä antaa kyllä opiskelijalle mahdollisuuksia parantaa omien tulojen seurantaa ja siinä mielessä kun veroilmoitukset tulee jättää silloin huhtikuun lopussa tämä parantaa siinä mielessä opiskelijoitten asemaa

tokihan tässä on joittenkin arvioitten mukaan verohallinnolle tulossa hieman kustannuksia mutta se että byrokratiaa saadaan kevennettyä parannettua opiskelijoitten asemaa se on kyllä hyvä puoli siinä

mielestäni siitä ahkeruudesta ei saa rangaista

on monia asioita jotka vaikuttavat siihen että vuokrien hinnat nousevat ja niitä ei ainakaan hallitus ole ollut parhaalla mahdollisella tavalla edesauttamassa päinvastoin

sen takia näihin tulorajoihin tulisi edelleen kiinnittää huomiota sen suhteen mennäänkö vieläkin hieman liian tiukasti tämän asian suhteen ja näitten takaisin perittävien määrien suhteen

tai toisaalta sitten kun opiskelijoillakin on omat kulut asuminen on kallista ja syödäkin täytyy ja niin edelleen

opintotuki täytyisi määrittää sen suuruiseksi että se täysipäiväinen opiskelu olisi mahdollista sillä lailla että töissä ei tarvitsisi käydä

kolmantena asiana verotus

jalkaväkimiinoista käyty keskustelu on kulminoitunut mediassa siihen että ottawan sopimuksen ratifiointia vastustaisi ainoastaan yksi ryhmittymä muiden kansanedustajien tukiessa täysin rinnoin sopimukseen liittymistä

mutta mielestäni se on kuitenkin hyvä asia että työnteko on mahdollista ja se kumminkin ihmistä kasvattaa ja kasvattaa ottamaan siitä omasta arjesta vastuuta

tämäkin hinta tulee vuokriin lisää

kysynkin nyt arvon ministeriltä olisiko esimerkiksi vuokra asuntojen suhteen eli niiden vuokraajille mitään mahdollisuutta miettiä erillistä veroratkaisua esimerkiksi pääomatulojen osalta

olen itse ollut omassa kannassani alusta asti vahva lisätiedon saaminen puolustusvaliokunnan jäsenenä ei ole heikentänyt kantaani

mielestäni se on hyvä ja kannatettava päätös minkä hallitus on linjannut

suomalainen tuottaja on kyllä hyvin voimakkaassa puristuksessa ollut jo pidemmän aikaa ei pelkästään kansainvälisen tilanteen ja tukipolitiikan vuoksi vaan sen vuoksi että tuotteesta ei ole saatu sitä oikeutettua hintaa joka tuottajalle kuuluu

jalkaväkimiinojen kieltämisessä on hyviä puolia kansainvälisesti mitattuna mutta meille kansallisesti se tuo heikennyksiä alueelliseen puolustukseen jonka täysimääräinen korvaaminen on lähes mahdotonta ainakin nykyisillä resursseilla

miinojen vastuuton ja summittainen käyttö erityisesti eräissä kehitysmaissa on aiheuttanut huomattavassa määrin siviiliuhreja mutta suomessa jos sellaiseen tilanteeseen joutuisimme että miinoja joutuisimme käyttämään me kantaisimme myös näissä kriisitilanteissa vastuumme emmekä siis ylipäätään kylväisi miinoja summittaisesti

nämä väliportaat kaikki ennen kuin pellolta se ruoka siirtyy kaupan hyllylle ja sieltä ihmisten lautasille vievät kaikkein suurimman osan eikä sille joka sen suurimman työn tekee tuottajalle jää sitä oikeutettua osuutta

olen itse saanut varusmiespalveluksessa pioneerin koulutuksen

tuossa koulutuksessa opiskeltiin jalkaväki ja panssarimiinojen käyttöä

siellä opetettiin tekemään sulutteita ja kertauksena sanottakoon että sulutteet tarkoittavat miinoitteita joissa on erilaisia jalkaväki ja panssarimiinoja sekä sellaisia murrosteita ja ansoja joilla vihollisen liikkumista halutaan vaikeuttaa ja estää sen pääsemistä meille tärkeisiin kohteisiin

mitä ne tulisivat olemaan

minkälaista viestiä viljelijöille antaisitte tämän lain voimaantulon osalta

miten näette vaikutukset mahdollisesti myös tuottajahintoihin ja tuottajan asemaan tulevaisuudessa kun tämä ja näitä monia muita hyviä lakiesityksiä joita tämä hallitus tuo saadaan voimaan

miinat merkitään tarkasti sulutelomakkeille ja niiden sijainnit tiedetään tarkalleen jolloin kriisitilanteen päättymisen jälkeen ne voidaan raivata turvallisesti

mielenkiintoista keskustelua tänään paljon täällä salissa

kansalaisaloitteiden tulo osaksi demokraattista järjestelmäämme on hyvä asia

ei siinä että joutuu keskustan edustajana puolustamaan yrittäjiä täällä toisissa kysymyksissä vaan nyt täytyy myös olla sitten ay liikkeen asialla koska vasemmistopuolueitten edustajilta ei näytä puolustamista tulevan työsuhde ehtojen suhteen

silloinen ulkoministeri ja nykyinen tasavallan presidentti on ollut ajamassa asiaa erittäin vahvalla tavalla

arvoisa puhemies

voin vain ihmetellä hallituspuolueiden asennetta näin tärkeässä asiassa sillä ilman keskustan painotusta kirjauksia korvausohjelman loppuunsaattamisesta ei olisi tullut

kaiken kaikkiaan entistä varmemmaksi tuli se tieto että nyt tässä on hyvin heikosti ja kiireellisessä aikataulussa valmisteltu esitys joka tulee heikentämään oleellisesti puolustusvoimien ruokahuollossa työskentelevän henkilökunnan työsuhde ehtoja

kauhukuvat ja videot joita muualta maailmasta on esitetty todistavat kiistatta sen että niin kauan kuin maailmassa on turkistuotantoa se on suomessa taatusti eniten eläinten hyvinvoinnista huolehtivaa

mielestäni tässä vaiheessa on syytä miettiä enää sitä kuinka suhtaudumme omaan uskottavaan puolustukseen ylipäätään

eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava

tämä puolustusvoimien ruokahuolto on nykyisessä muodossaan toiminut kyllä erittäin hyvin ja se on tuonut myös säästöjä aiempaan verrattuna

haluan toimia tässä omantuntoni mukaan ja sellaiset toimet joita en voi itselleni vakuuttaa ja joissa tuntisin toimivani väärin eivät voi olla niitä joita haluan täällä olla edistämässä

pelkään pahoin että taka ajatuksena onkin se että turkistarhauksen kieltämisen jälkeen halutaan kieltää myös muu kotieläintuotanto

nykymuotoisen ruokahuollon kehittäminen olisikin keskustan eduskuntaryhmän mielestä varteenotettava vaihtoehto tälle hallituksen esittämälle yhtiöittämiselle mutta valitettavasti tätä vaihtoehtoa ei ole hallituspuolueitten toimesta suostuttu edes harkitsemaan saatikka sitten siitä enempää keskustelemaan vaan nyt hyvin nopeassa aikataulussa liian nopeassa aikataulussa halutaan tämä yhtiöittäminen tehdä

pelkään että tämä on kieltäjille ideologinen kysymys

sen sijaan että kotimaisia elinkeinoja ajettaisiin alas panokset tulisi keskittää koko alan hyvinvoinnin parantamiseen entisestään esimerkiksi eläinlääkäriapuun neuvontaan ja niin edelleen

arvoisa puhemies

herra puhemies

turkistarhaus ei ole vähäpätöinen elinkeino

mutta se että tämmöisen naisvaltaisen alan palkkadumppausta tehdään ei kyllä hallitukselta oikein suurta ja harkittua politiikkaa näytä olevan

lopuksi haluan vielä todeta että kansalaisaloite tästäkin aiheesta on erittäin hieno ja hyvä asia ehdottomasti parempi tapa ottaa tähän asiaan kantaa kuin esimerkiksi ne surulliset takavuosina nähdyt eläinten kärsimystä aiheuttaneet turkistarhaiskut

tämän esityksen periaatteellisuuden takia myös keskustaryhmän mielestä työelämä ja tasa arvovaliokunnalla olisi tullut olla mahdollisuus antaa lausunto tästä hallituksen esityksestä

keskustan eduskuntaryhmä katsoo että ravitsemuspalvelujen yhtiöittämisen tulee ottaa aikalisä ja ruokahuollon järjestämistä on arvioitava osana puolustusvoimien uudistuksen kokonaisuutta siten että henkilöstön asema ja huoltovarmuus turvataan

näiden edellä mainitsemieni seikkojen perusteella esitän myös että tämä lakiesitys hylätään

yhdyn kyllä edustaja elomaan ajatukseen siitä että meillä kohdellaan tuotantoeläimiä hyvin ja me haluamme parhaalla mahdollisella tavalla töitä tehdä sen eteen että meillä eettistä puhdasta kotimaista ruokaa saadaan tuotettua

ja pitää sanoa että jos euroopassakin muut toisivat eläinsuojelulainsäädäntönsä sille tasolle kuin se meillä jo tällä hetkellä on niin kyllä saataisiin muuten huomattavasti reilumpia pelisääntöjä tänne ja saataisiin myös näitä meidän tuotteitamme samoille markkinoille

meillä esimerkiksi ei siansaparoita typistetä kuten tehdään monessa muussa euroopan maassa ja kaikki nämä ovat sellaisia asioita jotka kyllä vaikuttavat tuottajan asemaan

näin ei pidäkään tehdä yhtenä esimerkkinä sen nyt vain otin mutta haluan vain korostaa sitä että eläinsuojelulainsäädäntö meillä on hyvällä mallilla

arvoisa herra puhemies

kyllähän tässä keskustelussa on tullut hyvin paljon itse alan harrastajien näkökulmia esiin ja tietysti sopii hieman ehkä ihmetelläkin sitä kuinka paljon näitä näkemyksiä on tässä ministeriössä olleessa valmistelussa otettu huomioon koska kyllähän nämä käytännön seikat poikkeavat nyt hyvin paljon siitä mitä esitetään

me olemme menneet isoihin hankintarenkaisiin useilla alueilla ja liian harva nyt katsoo sitä mikä on se kotimaisuusaste tai laatutekijöitä siinä kun ruokatuotteita kuntiin hankitaan katsotaan vain sitä hintalappua siellä perässä ja se on väärä tie

me muun muassa etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirissä nostimme tämän asian vahvasti pöydälle ja olemme tuoneet sinne sellaisia kriteereitä että pystymme jäljitettävyydellä laadulla tuoreudella saamaan lähellä tuotettuja tuotteita paremmin sinne meidän julkisten palveluitten koulujen vanhainkotien sairaaloiden ruokapöytiin

eli byrokratia nyt kyllä ajaa käytännön edelle hyvin monilta osin

haluan nyt vielä korostaa ylipäätään ampumaharrastuksesta ja ampumaradoista sitä että se on liikuntaharrastus se on harrastus siinä missä moni muukin

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin olisi hieno asia jos asianomainen ministeri olisi täällä kuuntelemassa näitä meidän ajatuksiamme tähän välikysymykseen liittyen mutta toisaalta en tiedä onko sillä väliä onko ministeri täällä koska juurikaan niihin kysymyksiin mitä täälläkin on esitetty emme ole vastauksia saaneet

kaikessa meillä on vastuu ja se että on vastuuta tarkoittaa sitä että pitää olla myös tiettyjä vapauksia

huoli koko maan tulevaisuudesta on tällä hetkellä erittäin suuri ja hallituksen sekä ministeri virkkusen antamat lausunnot ovat olleet omiaan aiheuttamaan erittäin suurta huolta ja ärtymystä kuntakentällä

haluan vain todeta sen että nyt kun valiokuntakäsittely tästä alkaa hallintovaliokunnassa niin on tärkeää että siellä otetaan hyvin laajasti nyt sitten huomioon asiantuntijalausunnot pyydetään sinne niin metsästäjät kuin reserviläisjärjestöt maanpuolustustahot kuultaviksi kuullaan näitä käytännön seikkoja siihen liittyen mitä tämä nyt sitten tar koi tarkoittaa nämä laissa olevat eri kohdat nyt sitten tarkoittavat

samoin myös on tärkeää että puolustusvaliokunnalta tähän pyydetään lausunto koska se niin olennaisin osin vaikuttaa myös sitten suomalaiseen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen

edustaja väätäiselle täytyy heti todeta se että suomessa todellakin nämä meidän jalkaväkimiinamme ovat meidän oman maamme sisäpuolella tapahtuvaa puolustamista varten ei mitään muuta varten ja se signaali mikä sieltä ulospäin tulee on mielestäni kyllä hyvin minimaalinen

joka tapauksessa hyvä keskustelu mielestäni on ollut tässä vaiheessa tästä asiasta ja toivon todella että näitä keskustelussa otettuja seikkoja otetaan jatkokäsittelyssä huomioon

onko todella niin että ainut viisaus asuu täällä helsingissä ja tuolla ministeriaitiossa jossa nyt ei kyllä ketään ole

eivätkö parhaita asiantuntijoita ole kuitenkin tässä kuntapäättäjät kaikki ne kansan valitsemat edusmiehet ja naiset kuntien valtuustoissa

edustaja saarakkalalle haluan todeta tulemisesta perussuomalaisten linjoille tässä asiassa että en näe sitä niinkään sellaisena kysymyksenä vaan kyllä minulla on tässä alusta asti ollut vakaa linja siitä asti kun olen itsekin pioneerikoulutuksen aikanaan keuruulla saanut

herra puhemies

ainakin minun arvomaailmassani koko suomen tulee olla tasa arvoisessa asemassa

ihmisillä tulee olla oikeus valita oma paikkakuntansa kylänsä ja saada sinne välttämättömät palvelut kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisen matkan päähän

jos ministeri virkkusen kaavailemat suurkuntaliitokset toteutuvat on totuus se että palvelut karkaavat kuntien suuriin keskuksiin

se mikä vahvimmin ohjaa itseäni tähän päätökseen on ammattilaisten näkemys ja upseeriliiton näkemys

muun muassa polttoaineveron kiristykset tässä tilanteessa aiheuttavat erittäin suuria lisäkustannuksia maaseudulla toimiville yrityksille ja nostavat kustannuksia kokonaisuudessaan laittaen ne lopulta kuluttajien maksettavaksi

näitä korvaavia järjestelmiä nyt on hankittu jo jonkun verran ja se nyt on minimivaatimus että se tie mennään loppuun asti ja kaikki korvaavat järjestelmät hankitaan mitä on suunniteltukin

tässäkin tilanteessa hyvätuloiset pärjäävät kyllä mutta kuinka käy kaikkein heikko osaisimpien eläkeläisten ja lapsiperheitten ja erityisesti heidän jotka asuvat siellä maaseudulla